kun maakuntien määrästä puhutaan ydin on siinä halutaanko tätä esittämääni yhteisyyttä arvostaa jolloin hallintokin puhaltaa yhteen hiileen

rohkenen sanoa että tässä hallituksen esityksessä on kysymys viljelijöitten luopumistukijärjestelmän tietyllä tavalla järjestelmällisestä alasajosta vaikka asiantunteva maa ja metsätalousvaliokunta näkeekin aivan oikein tämän lainsäädännön jatkon erittäin tarpeellisena kuten edustaja nylund tuossa äsken puheenvuorossaan totesi

täällä pääministeri sanoi kerran debatin aikana sanan aluepolitiikka ja on totta että näitä talousarvioesityksiä on arvioitava myös siltä pohjalta miten niillä kaiken kaikkiaan kehitetään koko maata mikä on hallituksen tahto rakentaa tasavertaiset mahdollisuudet kaikille suomalaisille koko maassa

mutta pääministerille ja ministereille kysymys

itselläni on se kokemus että jos kaksi tai useampia maakuntia tai näkemys että jos kaksi maakuntaa tai useampia pakkoyhdistetään siirtyy perusmaakuntien vastakkainasettelu kärjistyneenä hallinnon sisälle

kuinka te nyt näette kuinka hyvin euroopassa maat ja ennen kaikkea tavallaan kriisimaat myös sisäisessä politiikassaan ymmärtävät omat riskinsä ja kuinka ne näkevät tämän tulevaisuuden tältä osin

ensinnäkin aivan aluksi täytyy todeta että on äärettömän helppo yhtyä niihin näkemyksiin ja arvioihin mitä edustajat pulliainen ja laukkanen tässä edellä totesivat

sen vuoksi nimenomaan alueiden saavutettavuuden osalta onkin tärkeää että panostetaan perusväylänpitoon ja yksityisteitten avustuksiin mutta on myös erittäin tärkeää että turvataan lentoliikenteen toimivuus ja koko maan kattava kenttäverkostoylläpito

yksi kuvaava asia on maakuntien kehittämisraha jota tämä hallitus on nyt leikannut vuosi vuodelta nyt otetaan taas pois kolmasosa tästä maakuntien kehittämisrahasta

oleellistahan tässä paras hankkeessa on turvata kansalaisten tarvitsemat palvelut

tämä tietysti korostuu etenkin resursseja kohdentavassa kehittämistyössä ei niinkään valvonnassa ja puhtaassa viranomaistyössä

tällä rahalla on kuitenkin alueille hyvin merkittävä vipuvaikutus se on kasvun elementti ja näitä kasvun elementtejähän meidän pitäisi pyrkiä vahvistamaan

tässä itsetarkoitus ei suinkaan ole kuntaliitokset vaan se että nimenomaan kyetään turvaamaan ihmisten tarvitsemat palvelut

heidän arvionsa siitä miksi julkisen sektorin tietojärjestelmät ovat niin yhteensopimattomat kuin ne tällä hetkellä keskenään ovat ovat aivan oikeat ja täysin kiistattomat ja näkyvät myös monella tavalla hallintovaliokunnan kuulemisessa kaiken kaikkiaan

valtiovalta ei voi jättää alueitten saavutettavuutta finnairin liikennetaloudellisten kriteerien varaan

tämä edellyttää jatkossa muun muassa sitä että kiinnitetään erityisen vahvaa huomiota palvelujen tuottamistapojen kehittämiseen

ellei ole maakuntien kokoisia kuntia niin sitten tarvitaan erittäin vahvaa maakuntahallintoa jolla on entistä enemmän alueen kehittämisvaltaa ja ohjausvaltaa valtion aluehallinnon osalta

rajamäki otti edellisessä puheenvuorossaan esille muun muassa hätäkeskusuudistuksen

liikennepoliittisesti tulee huomioida myös lentoliikenteen turvaaminen lentoliikenteeseen liittyvät tulevaisuuden haasteet ja erilaiset näkökohdat

keskustan näkökannalta sosiaali ja terveydenhuollon osalta tämä edellyttää myös maakunnallisia sosiaali ja terveyspiirejä

sitä nyt muun muassa hallintovaliokunnassa on hyvin perusteellisesti pohdittu ja toki samoin kuin ministerikin totesi myös hallintovaliokunta arvioi kuitenkin niin että se ministeriön kehittämislinjaus hätäkeskusten osalta on aivan oikean suuntainen

on aivan selvää että muutokset heikentävät järjestelmää oleellisesti mutta tietysti on sanottava että erityisen suuri heikennys tosin oli jo aiemmin toteutettu vuokrausvaihtoehdon poistaminen luopumistavoista sekin kesken lain voimassaolon

joka tapauksessa tämän lain tarve on aivan kiistaton ja niin kuin on todettu julkisen sektorin yksi suurimpia ongelmia on valtion ja kuntien yhteen sopimattomat tietojärjestelmät ja vielä aivan erityisesti kuntien yhteen sopimattomat tietojärjestelmät ja tämä on näkynyt hyvin muun muassa tuossa paras hankkeen eteenpäin viemisessä

mutta tämä edellyttää myös kuntien rahoituspohjan vahvistamista ja siinä voisikin kysyä ministeriltä onko harkittavissa määräaikaisia valtionosuuksien korotuksia jotta tämän taantuman vaikutuksia pystytään tätä kautta korjaamaan

eli itse näen että maakuntien valta voisi olla vieläkin vahvempi valtion aluehallintoon päin kuin mitä tässä itse esityksessä on

tämä laki on niin monella mittarilla todettu tarpeelliseksi että jo tässä vaiheessa totta kai olisi ollut järkevää säätää tämä laki pysyväksi ja vakinaiseksi

oleellista ja tärkeää on se että hätäkeskusuudistus antaa mahdollisimman hyvät edellytykset sille että ne pystyvät tekemään sitä työtä mitä varten ne on perustettu

perustelen tätä sillä että en usko että maakunnissa kaiken kaikkiaan tehdään alueitten kannalta yhtään sen huonompia päätöksiä kuin ministeriöissäkään

pieni keskeytys ajatukseen mutta tuottaa seuraavaksi on edustaja korhosenvuo timo arvoisa puhemies

tämä edellyttää meiltä hyvin vahvaa poliittista tahtoa mutta tämä toiminta edellyttää myös nyt sitä että kuntapäättäjille annetaan rauha tehdä tätä työtä eteenpäin

laajakaistayhteydet tulee varmistaa ympäri maata riittävillä nopeuksilla ja kohtuuhintaisina

maatalouden jatkuvuuden kannalta tässä hallituksen esityksessä ei voi nähdä mitään myönteistä

lakiesitys oli hyvä mutta oli äärettömän suuri harmi että lain käsittelyn yhteydessä merkittäviä julkisen sektorin toimijoita jouduttiin kaiken kaikkiaan rajaamaan tämän kehitystyön ulkopuolelle tämän lain osalta ja olisin kyllä henkilökohtaisesti toivonut myös sitä että perustuslakivaliokunta olisi voinut tulkita lainsäädäntöä laajemmin jotta todella koko julkisen sektorin tietojärjestelmä olisi voitu avata tämän lain kera

tästä tietysti täytyy antaa nyt kiitosta liikenne ja viestintäministeriölle ja koko hallitukselle kun nyt on tehty päätökset käynnistää koko maan kattava tietoverkkohanke

eli itse en ole kovinkaan innostunut näistä puheenvuoroista joissa pohdiskellaan maakuntien määrän vähentämistä

arvoisa puhemies

ihan muutama hajahuomio tähän lakiesitykseen

erityisongelman tähän vielä tuo se että leikkaus kohdistuu alueellisesti

edustaja katainen itse asiassa kävi kyllä erinomaisen seikkaperäisesti lävitse tätä lakiesitystä ja lähinnä niitä esityksen kohtia joihin tässä eduskuntakäsittelyssä nyt on syytä kaiken kaikkiaan kiinnittää huomiota

maatalouden tuesta on leikattu vuosittain ja sen lisäksi viljelijäperheisiin kohdistuvat kaikki ne veronkorotukset ja leikkaukset joita kohdennetaan yleensäkin suomalaisiin eri väestöryhmiin

ensinnäkin tätä lakiesitystä nyt perustellaan hallitusohjelmalla ja tässä yhteydessä pitää sanoa kyllä tällä tavalla että mitään järkevää syytä tälle lakiesitykselle siis ei ole siis tälle lakiesitykselle jolla muun muassa valtion luottamusta sopimuskumppanina kyseenalaistetaan merkittävällä tavalla

on erittäin hyvä että valiokunta on hyvin huomioinut niitä tarpeita mitä sisäasiainministeriön toimialalla tarvitaan

niillä alueillahan käytetään näissä sukupolvenvaihdoksissa luopumistukijärjestelmää huomattavasti enemmän kuin etelässä ja länsi suomessa

lopuksi haluaisin tuoda vielä esille yhden erittäin suuren huolen eli tämän haja asutusalueitten joukkoliikenteen

täällä on puhuttu paljon maatalouden kannattavuudesta ja mttn tilastojen mukaan maatalouden kannattavuus on lievässä laskussa edelleen ehkä tuota naudanlihan tuotantoa lukuun ottamatta

ensinnäkin oli äärimmäisen tärkeää että hallitus jo uudessa hallitusohjelmassaan linjasi sen että tämä kotimaisen uusiutuvan energian velvoitepaketti lähdetään toteuttamaan muun muassa lainsäädäntöteitse ja myös rahoitus siinä mukaan huomioiden

omasta mielestäni tämä lakiesitys ja uudistus on pääosin myönteinen mutta aivan samalla tavalla kuin edustaja katainen itsekin kyllä kiinnitän tässä tekstissä huomiota siihen millä tavalla tässä nyt kaiken kaikkiaan sitten tuo hallinnon alueellisuus on huomioitu

erityisesti on syytä nostaa esille miljoonan euron lisäys talousrikostorjuntaan

maatalous kaiken kaikkiaan pitkäjänteisenä elinkeinona tarvitsee myös pitkäjänteistä maatalouspolitiikkaa maatalouspolitiikan vakautta ja tähän liittyen ministerille kysymys tähän rakennepakettiin liittyen

onhan kuitenkin huomattava se että eihän tällä lailla sinällään puututa tietosisältöihin vaan kyse on järjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisestä arkkitehtuurista yhteisistä standardeista ja niin edelleen

sinällään niin poliisi rajavalvonta kuin tullikin joutuvat kyllä kamppailemaan kohtuuttomankin niukoilla määrärahoilla ja on pakko sanoa että muun muassa näiden kolmen toimialan osalta kun niitä kaiken kaikkiaan seuraa nimenomaan määrärahojen tasolla alkaa kyllä epäillä valtion tuottavuusohjelman toimivuutta

ne on aivan välttämätöntä ottaa mukaan koska kysymys on kuitenkin siitä millä tavalla porotilan jatkuvuus pystytään näissä tilanteissa turvaamaan

muun muassa tämä paljon puhuttu sähköntuonti venäjältä väistämättä tulee vähenemään sitä kautta että venäjän oma sähköntarve tulee talouskasvun myötä lisääntymään

arvoisa puhemies

nyt väistämättä muun muassa perikuntien tilamäärä tulee kasvamaan maatalouden niillä väistämättä hiipuessa koska lisämaa aluekauppamahdollisuus poistuu

olen samaa mieltä siitä että kaiken kaikkiaan tässä lain käsittelyn yhteydessä nimenomaan tätä alueellisuutta ja sen huomioimista on syytä nyt sitten tarkemmin arvioida

sillä piti vastata ilmastohaasteeseen

sen piti olla merkittävä uuden yrittäjyyden liikkeellesysääjä merkittävä uusien työpaikkojen luoja siis uuden yrittäjyyden luoja uusien työpaikkojen luoja joilla niitä tarvittavia palveluita vanhuspalveluita ynnä muita myös pystytään suomessa sitten toteuttamaan

kovasti arvostamani edustaja taimela tuossa viittasi omaan puheenvuorooni jonka pidin tämän lakiesityksen lähetekeskustelun yhteydessä ilmeisesti joskus alkukesästä ennen kesätaukoa

valiokunta toki esittää tähän lisärahoitusta mutta on syytä toivoa että hallitus myös tulevina vuosina kiinnittää tähän erityistä huomiota

nyt tietysti on toivottavaa että ne julkisen sektorin organisaatiot jotka jäävät tämän lain ulkopuolelle saadaan mukaan niin kuin ne ovat luvanneet vapaaehtoisen yhteistyön kautta

jollakin tavalla tietysti on vähän tai erittäinkin harmillista ja yllättävää että nyt tätä laajennusta ei tässä vaiheessa huomioitu mutta minä toivon että tämä vakinaistaminen lain osalta toteutetaan ja siinä myös arvioidaan sitten millä tavalla tätä sijais apuoikeutta on syytä laajentaa myös muihin kuin näihin sairaus ja tapaturmatapauksiin

arvoisa puhemies

ikärajan nosto väistämättä nostaa jatkajien kynnystä siirtyä viljelijöiksi samoin luopumistukiehtojen merkittävä huonontaminen voi nostaa myös tilojen kauppahintoja myyjien toimeentulon turvaamiseksi

mutta tässä nämä uudet luvat ehkä sitten aika pitkäksi aikaa ovatkin vai kuinka hallitus nyt sitten arvioi tätä ydinvoiman lisärakentamistarvetta näiden kahden jälkeen huomioiden uusiutuvan energian teknologian kehittymisen ja nykyisten ydinvoimalaitosten vanhenemisen

ehkä toinen asia on sitten se millä tavalla tämä laki nyt sitten lisää poikkihallinnollisuutta valtionhallinnon keskustasolla eri ministeriöitten kesken

pelkkä matemaattinen henkilövähennysten linja vaarantaa kyllä niitten toimintaedellytyksen ja hallintovaliokunnassa tähän asiaan kiinnitettiin aika vakavaa huomiota jopa sillä tavalla että esitettiin sitä olisiko syytä tietyllä tavalla tuottavuusohjelman toteuttamisesta sitten myös luopua

muistan hyvin että viime vaalikaudella kun näitä energiapakettikeskusteluja käytiin niin myös tämän mittavan paketin ennen kaikkea rahoituspaketin pysyvyyttä pelättiin erityisesti siinä tilanteessa jos hallituspohja jossakin vaiheessa vaihtuu

jos tuossa ministerin edellistä puheenvuoroa kuuntelin oikein niin hän haastoi oppositiota parlamentaariseen työryhmään hänen sanojaan lainatakseni korjaamaan tämän lain puutteita

mutta sitten oli viittaus siihen kun arvioin siinä vaiheessa että tämä lakiesitys liittyisi jollakin tavalla henkilöjunaliikenteen kilpailutukseen

mielenkiintoista oli myös kuulla valiokunnassa asiantuntijaa joka oli käytännössä tehnyt ja neuvonut yli tuhannen maatilan sukupolvenvaihdoksen

tämän asian eteenpäin viemisessä on syytä huomata myös hallintovaliokunnan lausumaehdotus seurannasta ja tarvittaessa toimenpiteistä elleivät tämän lainsäädännön tavoitteet toteudu

näyttää aivan selvältä että tällä vaalikaudella ministeriöt ovat rakentaneet näitä omia putkiaan ja heikentäneet sitä kautta valtion aluehallintoa

valiokunta toteaa että sen saaman selvityksen mukaan nyt käsiteltävään esitykseen ei sisälly nimenomaisesti kansallisen rautatiehenkilöliikenteen kilpailun avaamista koskevia säännöksiä

parlamentaarisella työryhmällä oliko niin on kaksi viikkoa aikaa työryhmätyöskentelyyn ja samaan aikaan tämä lakiesitys tulee siis valiokuntakäsittelyyn tänne eduskuntaan niin että ehkä tässä on nyt jotain sellaista joka ei aivan pysty toimimaan ministerin toiveen mukaan

sitten kun kaiken kaikkiaan arvioi tätä sisäistä turvallisuutta arvioi sisäasiainministeriön koko toimialan kustannuspaineita kustannusten kasvupaineita tuottavuusohjelmaa asutuksen keskittymistä tiivistyvää ja toisaalta harvenevaa asumista on syytä esittää kysymys tai ainakin syvä huoli siitä kyetäänkö ja onko meillä edellytykset kansalaisten kaikkinaisesta turvallisuudesta huolehtimiseen koko maassa mukaan lukien kaikki nämä harvaanasutut maaseutualueet

erityisen voimallisesti kotimaisen uusiutuvan energian kehittämispakettia ja sen pysyvyyttä arvioitiin uusien ydinvoimalupakeskustelujen yhteydessä

hänen toteamuksensa oli se etteivät lakiesityksen muutokset käytännössä tuo valtiontalouteen säästöjä koska vastaavasti tulee lisääntyä muitten eläkkeitten muun muassa työkyvyttömyyseläkkeitten ja osatyökyvyttömyyseläkkeitten määrän

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan tällä vaalikaudella on edetty siihen suuntaan että keskushallinto on vahvistunut ja aluehallinto on heikentynyt ja siinä mielessä myös maakuntahallinnon ja maakuntaliittojen hallinnon suuntaan on kohdistunut omia paineitaan

tämä esitetty lakiesitys ja muutokset tähän lakiin ovat kaiken kaikkiaan erittäin toivottavia

laukkanen totesi erittäin vahvaa johtajuutta tämän lain tavoitteitten saavuttamiseksi ja luonnollisesti on huomattava myös se että tietojärjestelmien yhteensovittamisen kautta on saatavissa mittavat kustannussäästöt ja tehokkaammat laadukkaammat palvelut joten on aivan välttämätöntä että tälle kehitystyölle myös kohdennetaan sitten riittävät budjettiresurssit tulevien budjettikäsittelyjen yhteydessä

näiden maatiloille kohdennettavien lainojen vähimmäiskoron alentaminen on monella tavalla hyvinkin merkittävä muutos kannattavuusongelmista kärsiville viljelijöille

valitettavasti itselläni ei ollut tilaisuutta tätä keskustelua täällä olla kuulemassa mutta kaiken kaikkiaan varmasti täällä on monta kertaa todettu se että perustuslaki määrittelee sen että jokaisella äänioikeutetulla on yhtäläinen äänioikeus eli jokaisen äänen tulisi olla samanarvoinen ja nythän näin ei tietysti käytännössä ole

millainen teidän visionne on milloin kohtuuhintaiset nopeat tietoliikenneyhteydet laajakaistayhteydet ulottuvat meidän suomen haja asutusalueella kaikkiin talouksiin

asiantuntijathan ovat jo pitkään vaatineet laadukasta varhaiskasvatusta ja lasten vanhemmat ovat halunneet pienempiä ryhmiä ja enemmän hoitajia päiväkoteihin

valitettavasti tällä vaalikaudella leikkaukset ja erilaiset kevennystoimet ovat kohdistuneet aluehallintoon ja keskushallinto päinvastoin on sitten paisunut

mitä myönteistä tässä on

näitä tavoitteita tässä esityksessä ikään kuin pyöritellään mutta mitään ei aukottomasti linjata eli kaiken voi käytännössä ja käytännön tasolla kiertää

arvoisa puhemies

yhteensä kokonaisvaikutus nyt on kohtuullisen vaatimaton mutta yksittäistapauksissa valtion lainojen ja korkotukilainojen vähimmäiskoron alentaminen voi pudottaa todella merkittävästikin tilojen korkokustannuksia

aivan lyhyesti nämä kaksi asiaa

sitä on pakko seurata ja tarvittaessa on sitten ryhdyttävä toimenpiteisiin

tämän lain valmistelu valitettavasti minunkin ymmärtääkseni huutaa keskeneräisyyttä ja jopa linjattomuutta ja ainakin asiantuntijoitten ja ammattilaisten kysymys on minkä vuoksi eduskunnalle tuotiin näin ristiriitainen lakiesitys joka on sisällöltään itsensä kanssa epätasapainossa

nämä kirjaukset olivat muun muassa itselleni äärettömän tärkeitä muun muassa siinä vaiheessa kun pääministeri kiviniemen hallituksen hallitusohjelmaa kirjattiin

mitä sitten maahanmuuttoon kaiken kaikkiaan tulee niin yhdyn henkilökohtaisesti kyllä siihen linjaan että kaikissa eu jäsenvaltioissa tulee noudattaa maahanmuutosta tehtyjä sopimuksia ja soveltaa yhteisön säädöksiä kansainvälistä suojelua hakevien oikeusturvasta yhdenvertaisesta kohtelusta sekä päätöksenteon avoimuudesta ja ennakoitavuudesta

muistan erittäin hyvin että useissa yhteyksissä erityisesti kokoomusministerit totesivat että sovittu energiapaketti pidetään sovitut rahoituskuviot hoidetaan ja ne pidetään ja erityisesti tätä vakuutusta ja vakuuttamista tehtiin siinä vaiheessa kun uusien ydinvoimalupien käsittely oli vielä edessä

uudistusesitys kaiken kaikkiaan on hieman monimutkainen mutta itse näen sillä tavalla että kyllä tämä hinta kaiken kaikkiaan kannattaa maksaa jos ja kun tällä esityksellä saadaan parempi oikeudenmukaisuus ja äänioikeudelle parempi yhtäläisyys kaiken kaikkiaan

tälle kaudelle onkin tullut tavaksi tuoda tänne saliin esityksiä joiden keskeneräisyys yritetään piilottaa jakamalla julkisuuteen lausuntoja historiallisesta uudistuksesta

toisena myönteisenä vaikutuksena voi nähdä sen että muutos parantaa tuen saajille tarkoitetun korkoetuuden toteutumista

valtiontalouden näkökulmasta tulee samalla kiinnittää huomiota siihen ettei suomen turvapaikkapolitiikassa ole sellaisia tekijöitä jotka houkuttelisivat perusteettomia turvapaikkahakijoita

ajatus siitä että piilevää äänikynnystä tasoitettaisiin vaalipiirijakoa muuttamalla toisi epäilemättä myös aika ison demokratiaongelman sitä kautta että harvaan asuttujen alueitten vaalipiireistä tulisi erittäin laajoja ainakin jossakin vaiheessa ja ilmeisesti tätäkin keskustelua täällä on käyty

tässä on muun muassa otettu esille että tämä laki vastaisi perusopetuslain uudistamista ja kyllä kai joudutaan toteamaan että tämä vertaus on aika erikoinen kun otetaan huomioon ettei tämä laki itse asiassa määrittele mitä sen nimen mukainen varhaiskasvatus tarkoittaa

tällä hetkellähän tukea voi jäädä saamatta jopa kymmeniä prosentteja jos laina aikana todellinen korko on oleellisesti matalampi kuin tukia myönnettäessä on arvioitu

kun minulla on nyt edessä tämä lakiesitys joka sinällään nyt on kohtuullisen pieni kokonaisvaikutuksiltaan minä tunnen itseni totaalisesti huijatuksi

kustannusten hallinnan kannalta on tarpeellista että linjaukset turvapaikkamenettelyt ja hakijoille maksettavat korvaukset ovat mahdollisimman yhteneviä niin pohjoismaissa kuin vertailukelpoisissa eu maissakin ja on tavattoman hyvä asia että sisäasiainministeri on myös käynnistänyt tähän asiaan liittyvät selvitykset

monissa eri yhteyksissä luvattiin että tämä kotimaisen uusiutuvan energian paketti viedään eteenpäin rahoitus turvataan tapahtui mitä tahansa

eli hyväksymällä tämän lain me siis lainsäätäjinä vaatisimme kunnilta ja varhaiskasvatusalan työntekijöiltä jotakin sellaista josta emme edes itse tiedä mitä se on

eli itse näen kyllä niin että tämä esitetty muutos parantaa kansanvallan toteutumista ja on monella tavalla kannatettava muutos

edustaja koskela erinomaisessa puheenvuorossaan toivoi että toivottavasti tämä laki edesauttaa että lapin poronhoidon jatkuvuus turvataan

on luonnollista että etujärjestöt ovat olleet asialla erittäin vahvasti esityksen edetessä ja täytyy vain sanoa että allekirjoitan merkittävän osan heidän huolistaan

loppukaneettina arvoisa puhemies

tämän lakiesityksen edessä olen äärettömän pettynyt

koska tämän esitetyn muutoksen aiheuttamat valtiontaloudelliset vaikutukset ovat varsin vähäiset mutta tilatason myönteiset vaikutukset suuret näkisin kyllä niin että tämä esitetty järjestelmä olisi otettava käyttöön toistaiseksi

on aivan selvä asia että tämä portugali keissi on hoidettava

olen itse saanut hyviä kokemuksia perhepäivähoitajien pedagogisista valmiuksista mutta olen myös pohtinut sitä mitä tapahtuu lasten tasa arvolle jos varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutusvaatimuksia ei kirjata lakiin

minä henkilökohtaisesti toivon että tämä lakiesitys turvaisi kaikkien paliskuntien poronhoidon jatkuvuuden näitä paliskuntia nimittäin on myös muuallakin kuin lapissa eli myös painos ja yleiskeskustelu on nyt täyttynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietin muukalaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päätynyt eduskunnan seuraa täysistuntoon torstaina neljästoista yhdettätoista kello kuusitoista kainuussa

on nähtävä että jos maatilojen ta loudellisessa tilanteessa tai korkomarkkinoilla tapahtuu sitten sellaisia muutoksia jotka edellyttävät paluuta entiseen käytäntöön niin se voitaneen tehdä joustavasti valtioneuvoston asetuksella jos laissa annetaan tähän valtuus

totta kai isoksi kysymykseksi on noussut tämä sijoittajavastuu

eli nyt näkisin sillä tavalla että olisi erittäin myönteistä että tämä määräaikaiseksi esitetty laki säädettäisiinkin käyttöön toistaiseksi

en osaa sanoa millä tavalla itse kukin meistä ajattelee sen kohdistumista mutta hyvin useinhan tässä keskustelussa kritiikin kärki kohdistuu nimenomaan siihen millä tavalla suurten euromaitten pankit ovat näitä lainoituksia hoitaneet

sitten lopuksi itselläni on taas huoli siitä onko riskinä että tässä on jälleen kerran maatalouden kannalta myönteinen lakiesitys jota ei käytännössä saada voimaan sen vuoksi että tämä pistetään komissiolle jälleen hyväksyttäväksi

julkisuudessa ei ole käyty linjakeskustelua siitä pyrimmekö nostamaan suomalaisen varhaiskasvatuksen kansainväliselle tasolle vai kehitämmekö sitä omista lähtökohdista käsin ja määrittävätkö meidän omia suomalaisia lähtökohtiamme esimerkiksi kuntatalouden reunaehdot vai lasten varhaiskasvatuksen kehittäminen

jos oikein ymmärrän niin portugalin lainoista ranskan ja saksan päät tontit ovat lainoittaneet

arvoisa puhemies

totta kai kaikkein keskeisintä on se millä tavalla nämä ihmisten tarvitsemat palvelut pystytään turvaamaan

minä toivon että ennen tämän lain voimaantuloa nyt sitten löydetään sellaiset ratkaisut että mikään eu käsittely tätä ei estä nopeasti voimaan saatettavaksi vaan että tämä todella saadaan

olen tästä lakiesityksestä aika paljon keskustellut ammattilaisten kanssa ja aivan muutama hajahuomio tässä ajan puitteissa muutamiin lakipykäliin